puhutaan hartaasti osaavan työvoiman riittävästä määrästä

pörssiyhtiöt pörräävät ja tuotantomahla valuu malagalle porhojen taskuun ja laskun maksaa suomen kansa tasavertaisesti vaikka osa ei palveluita saa eikä seteleitä voi alueellaan käyttää

mutta ainahan voit valittaa omaan sairaanhoitopiiriin potilasasiamiehelle päättäjille valviralle lääniin oikeusasiamiehelle ja niin edelleen

ei se ole kyllä poliitikollekaan kaunista katottavaa että suosittelen joskus tämmöistä elämysmatkailua selekosen erämaihin että piässöö näkemään sitä toellista elämää

kyllä ainakin henkilökohtaisesti näen että vaikka meillä ei niin suurista määristä puhutakaan niin olisi tärkeää selvittää mihin oikeasti laitettaisiin nämä ylijäämäalkoholit koska en näe sitä minkäänlaisena ympäristöinnovaationa että ne kaadetaan tällä hetkellä viemäriin

kuitenkaan meillä ei ole ollut kykyä ottaa käyttöön samanlaisia malleja kuten naapurimaissamme tanskassa ja ruotsissa joissa aidosti jokainen ihminen omalla panoksellaan mahdollistaa osallistumisensa yhteiskuntaan

ja niin edelleen

valittamiseen on vankka koneisto ja raha pyörii mutta sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden turvaamiseen raha on tiukassa

siinä voi pienistä yrittäjistä kauniisti puhua kun ne ovat todella ne suuret jotka tarjouskisoissa jylläävät ja se on vain ihan arkielämän faktaa kunnista

se on tietysti se surullinen seikka että mitä heikompi on meidän järjestelmämme mitä hitaammin ja mitä joustamattomammin se toimii sitä suuremmaksi tahtoo alueella sitten myös petoviha ja aggressio kasvaa ja tavallaan häviää ne järkevät keskustelut ja se semmoinen linkki eri toimijoitten välillä

vaikka se olisi tunti tai puolitoista töitä päivässä niin jokainen toimi on arvokas

varsinkin kun tässä on ehkä tässä sallitaan humoristinen heitto tullissa tämä tuottavuusohjelma nyt päällänsä ja käynnissä niin eikö sinne voisi luoda oman tullin ympäristötehokkuusinnovaation jolla tuotaisiin uusia tuloja tullille ympäristötoiminnan kautta ja ei tarvitsisi sitten sitä henkilöstöä vähentääkään

hallituksen arvoilla on markkinavoimien länget kaulassa ja siinä puristuksessa ihmiset ja heidän oikeusturvansa jäävät tyhjiksi juhlapuheiksi

milloin suomessa otettaisiin käyttöön suomalaisen terveydenhuollon järjestelmä jossa yksityinen kilpailee omalla riskillään ilman valtion antamaa suoraa yritystukea ja miljoonat suunnattaisiin aidosti suomalaisen perusterveydenhuollon kuntoon laittamiseen eikä ulkomaalaisomistuksessa olevien pörssifirmojen pönkittämiseen

tässä mietinnössä esitetään että asetuksella säädetään vasahävikkikorvauksen määrästä ja se toive on kyllä vahvasti se että ne korvaustasot ovat sitten kohdillaan

arvoisa herra puhemies

elikkä todellakin vasan arvo huomioidaan myös sen porokarjan koko huomioon ottaen siellä on erikokoisia porokarjoja joissa se yksikin vasa on äärimmäisen tärkeä

kaiken kaikkiaan arvoisa herra puhemies tämä lakiehdotus sotii siinä määrin allekirjoittaneen arvomaailmaa kansalaisten taloudellista alueellista ja terveydellistä yhdenvertaisuutta vastaan etten voi sitä hyvällä tahdollakaan allekirjoittaa ja kannattaa

mutta kyllähän se suurin töplinki on siinä meijän päätöksenteossa että siinä vaiheessa kun ne korvausrahat loppuu ja ilimotettaan kesken vuotta että nyt ei pystytä petovahinkokorvauksia maksamaan niin silloin se alakaa siellä paliskunnissa se homma tökkimään ja tavallaan häviää se keskusteluyhteys kaikkien kanssa

teemmekö me tälle asialle tässä salissa tässä maassa yhdessä jotain vai seisommeko me lapaset ojossa sen uuden puunjalostusnokian mennessä meidän ohitsemme

tasavertaiset ja toimivat peruspalvelut ovat hyvinvointivaltion kivijalka ja parasta aikaa pörssifirmat syövät tämän perustan välipalaksi ja maksajaksi jää suomen kansa

olen kiinnostunut kun tässä on ministerin ramofoonista pyörinyt ihan sama ralli kuin aina ennenkin nyt hallituksen kassanhoitaja kataisen ajatuksista puunjalostuksen tulevaisuudesta toiminnasta rahoituksesta

olisin kysynyt vielä edustajakollega rantakankaalta että jos on ajateltu näin niin minkä takia sitä ei voitu kirjata lakiin samalla tavalla kuin se tuli asevelvollisuuspykälään koskettamaan sotilasviranomaisia

aikanaan lakimuutos jatkoanniskeluajan myöntämisestä johti perinteeseen jossa ihmiset menevät tänä päivänä kapakoihin myöhemmin

mitäpä siinä voi enää todeta kuin että kansa jälleen maksaa ja porvari hurraa nurkastaan

mutta samalla se kyllä lissää sitä alueellista petokeskustelua ja tavallaan myös niitten ihmisten vihaa joilla ei ole mitään tavallaan kosketuspintaa sinne luontoon eikä välttämättä niihinkään petoihin

tico tico tico tico fantastico

tömpsytellään ensin kotosalla ja tullaan sitten baareihin puolen yön jälkeen kuuntelemaan musiikkia ja istumaan iltaa

kyllähän se tietysti surullinen tilanne on vaikka on äärimmäisen hyvä että valiokunta sen on kirjannut tänne mietintöönsä että niillä alueilla paliskunnissa joilla porotaloudelle aiheutuneet vahingot ovat poikkeuksellisen suuria pidetään tarpeellisena että selvitetään mahdollisuudet luoda erityinen järjestelmä koskien elinkeinosta luopumista

oma kokemus järjestyksenvalvontahommista on se että kello kahden jälkeen alkaa myynnissä olla jo sitten räyhäviina elikkä täytyy ruveta tappelemaan

hiukan ristiriitaisin tuntein tässä taloudellisessa tilanteessa tietysti otan vastaan aloitteen arvonlisäverolain muuttamisesta mutta ymmärrän kyllä hyvin ed

jos eivät sitten nyrkit riitä niin tapellaan puukoin ja puntarein ja tuollakin omassa perukassa missä asun tahtoo olla tuohon kellonaikaan poliisikin vähän tiukassa saada sitten paikalle jelppaamaan järjestyksenvalvontahenkilöstöä

lauri oinosen näkökannan liittyen julkisen linja autoliikenteen ja yleisesti julkisen liikenteen tukemiseen varsinkin haja asutusalueella

varsinkin hossa irnin ja hallan paliskunnissa tämä koskettaa ihan tänä päivänä näitä toimijoita että ei varmasti kärsi vuosikausia tämän asian käsittelyn viedä

arvoisa herra puhemies

en malta olla puuttumatta vaikka välttämättä asia asiakohtaan ei niin kuuluisikaan mutta kun puhutaan rahasta niin kajaanin opettajankoulutuksesta vielä kerran

sielläkin reuna alueella mistä itse tulen liikenneyrittäjyys on tällä hetkellä kyllä varsinaisesti erittäin tiukasti lähestulkoon vasaran alla elikkä yrittäjillä on erittäin haasteellinen ja vaikea tilanne selviytyä tässä taloudellisessa tilanteessa eteenpäin

siinä vaiheessa sitten kun siellä on teräaseita käytössä tahtoo olla niin että muuta vaihtoehtoa ei ole kuin lyödä ravintolan ovet kiinni ja antaa porukan tapella sitten katkeraan loppuun asti

tämä tuskin on ollut suuressa viisaudessa niiden ihmisten tavoitteena jotka ovat tämän lakimuutoksen tästä jatkoanniskelusta aikanaan tehneet

tietysti heidän tukemisensa olisi tärkeää ja sen takia mietinkin mikä olisi tällainen kokonaishyötyratkaisu yhteiskunnalle että voitaisiin tukea julkista liikennettä liikennöintiin liittyvää pienyrittäjyyttä mutta ei myöskään samanaikaisesti romutettaisi meidän verotulopohjaamme

siellä opettajankoulutuksen paikkoja aiotaan lisätä ja erityisesti keskittää voimavaroja yliopistokeskukseen kokkolan alueella chydenius instituutissa

oon monta kertaa miettiny sitä että vaikka se porotalous sieltä katoais niin ei se näläkä siltä petoselta katoa

arvoisa puhemies

tuskin he ovat myöskään pyrkineet siihen tavoitteeseen että entistä useampi suomalainen viettää entistä pidempään aikaansa kapakoissa nautiskellen runsaasti alkoholia koska harva siellä selvin päin istuu ja katselee ja keskustelee vaan kyllä siellä tahtoo useampikin törppö kumoutua illan aikana

tämä asettaa kyllä kajaanin opettajankoulutusyksikön lakkautuksen aika erikoiseen valoon kun opettajankoulutusyksikön lakkauttamista perusteltiin erityisesti opetusministerin toimesta sillä tavoin että opettajankoulutusta täytyy vähentää koska opettajien tarve tulevaisuudessa pienenee kun ikäluokat pienenevät

mustajärvi lopetti

on erittäin murheellista vastata puheluihin koskien poronhoidon tulevaisuutta tai itse puheluihin vastaaminen ei ole murheellista mutta se asia mikä edelleen kainuussa liittyy poronhoidon tulevaisuuteen kertoo siitä karusta arjesta missä tänä päivänä eletään

kyllä siellä ihmiset ovat aktiivisia ja kyselee mitä me aiotaan asioille tehä että silimiä ei aiota eikä oo mahollisuuttakaan sulukee tämänkään mietinnön jäläkeen

tuen lämpimästi edustajakollega väätäisen tekemää aloitetta ja ylipäätänsäkin sitä ajatusta että suomessa alkoholianniskelu kiellettäisiin lasten ja nuorten suosimissa paikoissa ja ennen kaikkea härskiltä tuntuu tämä huvipuistojen tilanne

tietysti tämä on lähellä ministerin kotiseutua että todennäköisesti kainuun opettajankoulutusyksikön alasajo oli sitten välttämättömyys jotta jyväskylän seutua voidaan kehittää

uskon että maa ja metsätalousvaliokunta ja maa ja metsätalousministeriö tekee edelleenkin töitä että pystytään elämään järkevässä yhteiselossa niin porot pedot kuin tavalliset kansalaisetkin

pidän positiivisena sitä että tässä uudessa laissa maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisessa kuitenkin tuodaan myös poronhoitajia poromiehiä koskeva muutos

edusti

mutta haluaisin esittää kysymyksen kuinka pitkään niitä poromiehiä tästä maasta pian löytyy ellei nykypolitiikkaan tule jonkunlaista muutosta plus sitten lisäkysymys kuinka pitkään meidän valtion rajojen sisäpuolelta löytyy niitä petoja jos meidän toimintamme menee sille linjalle että niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan

kun puhutaan talousarviosta niin pitäisi puhua joskus myös köyhyydestä mutta tässä huushollissa lapsi ja perheköyhyyden tunnustaminen ja tunnistaminen on jäänyt kyllä aika köykäiseksi

kun nyt valmistaudutaan joulun aikaan niin meillä on satojatuhansia perheitä joilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia järjestää joulua perheilleen

en toivoisi salametsästyksen ja tällaisen kansalaisaktiivisuuden lisääntyvän vaan toivoisin että me kykenisimme hoitamaan näitä asioita terveellä järjellä ja hyvässä yhteisymmärryksessä

toki on hieno asia että on yhdistyksiä järjestöjä ja seurakuntia jotka auttavat mutta myös tässä talossa täytyy tehdä päätöksiä lapsi ja perheköyhyyden poistamiseksi tästä hyvinvointivaltiosta

ensi vuonna aloitetaan myös tampereen rantaväylän rakentaminen sekä turun sataman eli suikkilantien perusparannus

toimitin ministeri anttilalle suomussalmelta tietoa jossa oli arveltu että eri järjestöt ja nimenomaan luonnonsuojelujärjestöt ovat erittäin huolissaan ja tähän liittyen myös eusta oli tullut viestiä että kun suomussalmen alueella on karhukiintiöstä ammuttu kymmenen karhua kerralla niin nyt olisi kaikki suomussalmen karhut ammuttu

arvoisa puhemies

selonteossa tultaneen painottamaan väylien kunnossapitoa ja aloittamaan kukaties vähemmän investointeja mutta linjaamaan pitkän aikavälin suunnitelmaa sille millä meidän liikenneverkkomme pidetään tulevaisuudessa kunnossa

meidän maaseutusihteeriltämme saatujen tietojen mukaan jotka tiedot on välitetty myös ministeri anttilalle meillä on tällä hetkellä sillä alueella mistä näitä karhuja on kaadettu yli sata yksilöä

uusissa investoinneissa ja perusväylänpidossa tällä hetkellä hallituksen päätöksen mukaisesti painottuvat rautatiet aiempaa enemmän

se miksi niitä on niin paljon juontaa juurensa siitä että meillä on hyvin aktiivinen petokatseluyritystoiminta sillä alueella

martinselkosen suojelualue venäjän raja ja kaikki yhdistettynä ovat tuoneet sille alueelle sellaisen petojen mcdonaldsin jota ei todennäköisesti ihan yksinkertaisilla toimilla sitten hoidetakaan

tässä tullaan tähän riistavahinkolain toimivuuteen ja siihen millä tavalla varmistetaan että ne korvaukset riittävät ja tulevat kohdennetuiksi oikeisiin kohteisiin

tämä varmasti vaikuttaa kunnissa ja vaikuttaa yrityksissä mutta sen vaikuttavuuden lisäksi ainakin allekirjoittaneeseen tämä hallituksen esitys vaikuttaa huolestuttavalla tavalla

omasta kokemuksesta lähipiiristä voin sanoa että monta kertaa murrosikäisen nuoren kanssa olisi hyvinkin aiheellista tietyissä ongelmatapauksissa vanhemmille olla mahdollisuus olla nuoren tukena ja lähellä ja varsinkin mikäli tarvitaan psykiatrista hoitoa ja sairaala apua nuoren ongelmien ratkaisemiseksi

mihin tavallaan tulee se kannattavan yrittäjyyden raja kun siellä on varsinkin hallan paliskunnassa vuosien jalostustyö mennyt hukkaan yritystoiminta on tavallaan jo täysin katastrofin partaalla

huolestuneella ja ehkä varsin mietteliäällä mielellä olen tutustunut tähän hallituksen esitykseen

mikä on se inhimillinen toimi joka tarjoaa näille todellisille metsien miehille sen uuden mahdollisuuden koska näyttää että tästä poronhoidosta ei enää leipä irtoa jos ei ole irronnut moneen vuoteenkaan vaikka he ovat sinnikkäästi yrittäneet

toivoisin kuitenkin että puhuttaisiin hallitusta keskittämisestä ja asioiden hallitusta hoidosta

mielestäni se että ensin joudutaan tekemään totaalinen alasajo ja sen jälkeen lähdetään tekemään totaalista ylösajoa ei voi vaan tapahtua ilman vahinkoja

monta kertaa paine perheissä tämmöisissä tilanteissa kasvaa niin suureksi että kun vanhemmat yrittävät hoitaa työasioita ja hoitaa käytännön elämää siinä käy niin että ne vanhemmat sairastuvat joutuvat sairaslomille ja usein pitkäksikin aikaa pois työelämästä

se pointti mihin minä haluan täällä kiinnittää huomiota on se että jos poronhoitoalueen raja ikään kuin tässä oma aloitteisesti nousee kohti pohjoista niin en usko että peto pysähtyy läänin rajalle ja katsoo että kun kainuusta ravinto hävisi niin jäädäänpä kaverit tähän kuitenkin odottelemaan uutta tulemista

ne ihmiset jotka ovat nyt tässä rattaanpyörässä kärsivät niistä päätöksistä jotka tapahtuvat tällä hetkellä kiiveten takapuoli edellä puuhun

se on reilu miljardi pois meidän rahoituspohjastamme valtion rahoituspohjasta ja se miljardi on jostakin katettava jonkun maksettava

minä rohkenen tunnustaa että tässä hallituksessa osallistuvat ja istuvat toimijat ministerit risikko hyssälä pekkarinen ja anttila pysyvät kyllä vielä hapessa ja hoitavat asioita mutta minua harmittaa että ne suurimmat rahapussin päällä istujat harvoin ovat täällä kuulemassa sitä murinaa mikä kansakunnalta kuuluu

olisi koko yhteiskunnan näkökulmasta järkevä ratkaisu tukea perheitä haasteellisissa tilanteissa ja näenkin että kristillisdemokraattien yhteinen aloite on erittäin tärkeä ja kannatettava

se huoli mikä allekirjoittaneella on on se että sen maksaa tavallinen veronmaksaja suomen kansa jollakin tavalla jossakin muodossa

arvoisa puhemies

kun itse kuitenkin katselen asioita tuolta korven näkökulmasta ja luonnon näkökulmasta niin toivoisin että löydettäisiin semmoinen järkevä ratkaisu jolla kyettäisiin turvaamaan suomalainen poronhoito turvattaisiin myös kansalaisten oikeudet ja turvattaisiin myös petojen oikeudet

edu

viime hetkillä sain käsiini hallituksen politiikkariihen kokonaisen kannanoton

mutta jos me jokainen piiloudumme toinen toistemme selän taakse ja sanomme että se virkamies sanoo sitä ja tämä tuota niin siinä käy niin että viidakon laki tulee käyttöön ja pohjoisen mies ei epäröi käyttää asetta kun siihen tarvis tulee

isä puheli ar vioitti ilmeisesti pitää nähdä töitä kavahtaa mikrofonia ja puhe tulee teiden nimiin joka tapauksessa

sen sijaan pieni ja keskituloisille nykyinen soviteltu päiväraha on edullisempi kuin ehdotettu uusi laskutapa ja menetys on jälleen kerran sitä suurempi mitä pienemmät henkilön tulot ovat

joo

elikkä tämä kipeimmin koskettaa pieni ja keskipalkkaisia aloja ja yllättäen jälleen naisvaltaisia aloja

jotenkin tulee taas se vaikutelma että nyt tarvitaan kansasta lisää tehoja lisää kykyjä lisää voimaa energiaa ja kansahan jaksaa vielä painaa ja vaikka tekee kipeää niin ei se haittaa

on avattu uusi pelikenttä mutta kuinka tällä pelikentällä käy sitten edelleen pienituloisille ihmisille puhumattakaan siitä miten huolehditaan työttömyysvakuutusrahaston vastaamisesta entisestään vaikeutuvaan talous ja työllisyystilanteeseen

tämä antaa liikenteenharjoittajalle pysyvyyttä ja siten parempaa mahdollisuutta kalusto ja henkilöstösuunnitteluun ja valtiolle sovitun laajuisen liikenteen koko sopimuskaudeksi

arvoisa puhemies

väylämaksuilla katetaan julkisten meriväylien ja merenkulun turvalaitteiden rakentamisesta ylläpidosta ja hoidosta alusliikennepalvelusta sekä jäänmurrosta valtiolle aiheutuvat kustannukset

tulipahan sellainen mielikuva että joskohan tännekin löytyy kiva piiska jolla karsitaan vuorotteluvapaalle lähtijöiden määrää ja mahdollisuuksia ylipäätänsä vuorotteluvapaata käyttää

sen lisäksi täällä on todennäköisesti tulevaisuuden maksuja lisäävä kuntien kiinteistöverojen korotusmahdollisuus koska verojen rajoja aiotaan nostaa ja se tietysti kolahtaa kansalaisen nilkkaan kohonneina kiinteistöveroina ja kukas siellä sitten muu on maksajana kuin mökin mummo ja talon matti

ministerinä olen pitänytkin tärkeänä selvittää koko väylämaksujärjestelmän kriteereiden uudelleenarviointi ja kokonaisvaltainen uudistus jotta tästä poukkoilevasta edestakaisin menevästä järjestelmästä päästäisiin tasaiseen ja ennustettavaan järjestelmään

arvoisa herra puhemies

suomalaiset ovat motivoituneita ympäristöasioissa ja itämeren suojelu on nähty tärkeänä asiana myös sisämaassa

niitä toimia tämän korjausvelan vähentämiseksi on tehostettava ettemme todellakaan palaa siihen aikaan jolloin olemme vuosikymmeniä taaksepäin eläneet kärrypolun ja vesikelkan aikaa

sen lisäksi täällä puhutaan myös maltillisesta tuloverotuksen keventämisestä kun toisella sivulla kerrotaan että koko suomen verotulojen pohja täytyy miettiä uudestaan ja valtiovarainministeri on asettanut verotuksen kokonaisuudistusta selvittävän työryhmän jonka tehtävänä on kehittämisehdotusten löytäminen niin että verojärjestelmä nykyistä paremmin tukee kestävää talouskasvua ja samalla kestävää julkisten palvelujen ja etuuksien rahoitusta

arvoisa puhemies

selonteko on tarkoitus tuoda eduskuntaan ensi keväänä mahdollisesti huhtikuussa ja tuolloin eduskunta pääsee todella laaja alaisesti ottamaan kantaa suomen tulevaan liikennepolitiikkaan

se ei nimittäin ole kaukana esimerkiksi pohjoisen tiestöllä jossa paljon itse liikun puhumattakaan rautatiestön kehittämisestä

mielestäni tässä on iso riski ympäristönsuojelullisesti sen vuoksi että kansalaisten usko ja halu tehdä muutoksia omassa jätevesiproblematiikassaan horjuu koska meidän systeemimme on mahdollistanut keinottelun näillä erilaisilla laitteilla joita on myyty kansalaisille ja valitettavasti iso osa näistä laitteista ei tänäkään päivänä toimi asianmukaisesti

mutta kun viime talven kokemusten perusteella tuntui siltä että olemme menossa kohti lättähattu ja resiina aikakautta niin on aika ryhtyä yhdessä liikennetalkoisiin

tästä laajakaistahankkeesta haluaisin ministeri lindeniltä kysyä vielä sen onko varmaa että pysytään tässä aikataulussa mitä on suunniteltu koska tällä hetkellä esimerkiksi työ ja elinkeinoministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön puolelta nämä sähköiset asiointihankkeet etenevät erittäin nopeasti

no ei siinä mitään tuottavuusohjelma pyörii eduskunnassa tuottavuusohjelma pyörii valtiolla ja jatkossa tuottavuusohjelma näyttää pyörivän myös kunnissa

sehän tarkoittaa kuntatyöntekijöille lisää tekemistä lisää ahkeroimista ja mielellään pienemmällä porukalla

tulen siihen lopputulemaan että veronmaksaja maksaa tämän miljardigäpin joka on meidän rahoituspohjassamme tämän päätöksen jälkeen

varsinkin tuolla pohjoisen sisämaassa ne ovat niin isoja rahoja pienituloisille ihmisille että se jos mikä vetää mielen katkeraksi ja saa nauttimaan sitä katkeraa kalkkia ja myös suhtautumaan jatkossa ympäristönsuojelullisiin näkökulmiin hiukan nihkeällä tavalla

asia joka huolestuttaa vasemmistoliiton kansanedustajana syvästi on se että tässä salissa ei tunnu olevan ymmärrystä siitä kuinka vaikeassa tilanteessa useassa perheessä tällä hetkellä eletään

arvoisa herra puhemies

lapsiperheen joka ei ollut kyennyt maksamaan sähkölaskuaan eikä ollut saanut siihen erillistä toimeentulotukea sähköt katkaistiin huom

tätä hyvää lakiesitystä lukiessani jouduin kuitenkin väkisinkin pohtimaan seuraavanlaisia asioita

kun ottaa huomioon tämän tilanteen missä eletään sähköfirmasta oli sanottu että hallituksen ja eduskunnan kanta on ollut se että asioista ei tarvitse laskujen suhteen sopia

pitääkö tämä valtiovarainministeri paikkansa ettei tässä yhteiskunnassa enää toteuteta edes inhimillistä sovintaa

tällöin olettaisi ainakin että järjestelmien pitää kyllä toimia ja olla semmoisia että kansalaiset aidosti ovat saaneet ne asiat hoidettua mitä on luvattu

siellä voi olla kuitenkin jossain katvealueella maatila tai joku maaseutumatkailuyritys tai vastaava joka tarvitsee sitä yhtäkin prosenttia toiminnan järjestämiseen